mutta jos me puhumme edelleenkin tavallaan myöskin tästä parlamentaarisesta ulko ja turvallisuuspoliittisesta johtamisjärjestelmästä ja eduskunnan roolista siinä tuntuisi erinomaisen oudolta jos jossakin myöhemmässä vaiheessa tasavallan presidentti poikkeaisi selkeästi eduskunnan ilmaisemasta tahdosta

minäkin toivon että arvoisa ulkomaankauppaministeri voisi tätä vähän arvioida miten tiukka venäjän linja on tässä vastavuoroisuuskysymyksessä

me totta kai haluamme että suomalaiset pääsevät kahdeksi kolmeksi vuorokaudeksi ilman viisumia pietariin mutta tarkoit taako se sitä että meidän täytyy myöskin tämä vastavuoroisuus sitten toteuttaa

jos näin on silloin tietysti se tarkoittaa sitä että meidän täytyy venäjältä sitten edellyttää modernia tietojärjestelmää mikä tarkoittaa sitä että on sitten sellaiset asiakirjat joilla on mahdollista tulla suomeen sen kautta koko schengen alueelle

tämä on äärimmäisen kannatettava hanke

nyt on vaan tärkeää pitää huoli siitä että kun eun ulkosuhdehallintoa rakennetaan tätä keskustelua me uavssä olemme juuri käyneet niin siinä hallinnossa myöskin kehityspoliittiset painotukset tulevat riittävällä asiantuntemuksella ja osaamisella otetuiksi huomioon

näinhän se on

sen takia on hyvin tärkeätä että me hyvin tarkalla silmällä huolehdimme myöskin siitä että esimerkiksi oda kriteerit ovat riittävän väljiä ja voimme näitä hankkeita sitten kattavalla tavalla toteuttaa koska tässähän on tavallaan myöskin ne suurimmat mahdollisuudet mitä suomalaiseen osaamiseen perinteisesti siviilikriisinhallinnan alueella tulee

silloin on äärimmäisen mielekästä löytää siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyöpolitiikan välillä se synergia mikä on se jos rikosta ja muut saavutettavissa

arvoisa puhemies

tämä täytyy kaiken aikaa tavallaan tässä isossa kehyksessä nähdä että vaalit ovat keskeinen osa myöskin afganistanin omaa demokratiakehitystä

mitä paremmin siellä siirtyminen demokratiaan tapahtuu sitä enemmän afgaanit ottavat itse vastuuta omasta kehityksestään ja sitä vähemmän kansainvälisten siellä olevien joukkojen roolia sitten tarvitaan

lisäjoukkoja tarvitaan tukemaan vaalitoimipisteiden toimintaa niiden lähialueiden turvaamista vastaamaan tilannekuvasta valvonnasta ja ylläpitämään sitten nopeaan toimintaan kykeneviä joukkoja

siksi on tärkeätä että valiokuntakäsittelyssä vielä arvoisa ulkoministeri voisitte tavallaan selvittää millä tavalla naton piirissä suunnitellaan nrfn naton nopean toiminnan joukkojen käyttämistä näissä tukitoimissa vai suunnitellaanko lainkaan

sehän on tässä selonteossa tavallaan tällaisena asiakohtana avattu

sama koskee sitten tätä isafin tekemää kokonaisarviota suhteessa afganistanin tuleviin toimiin

tämä on määräaikainen hanke ja sellaisena tietenkin se täytyy nähdä siviilisotilas yhteistoimintaryhmissä suojausjoukkoina ja sitten on tätä kansallista tukiosaa jota nämä suomalaiset toimet ennen muuta koskevat

vaikka iran on eräällä tavalla hyvin riidelty toimija tällä hetkellä globaalissa politiikassa ja pitää sisällään tavattoman paljon nimenomaan tämän ydinasekysymyksen osalta kriittisiä kohtia olen aivan samaa mieltä siitä että iranilla voisi olla tavattoman suuri vakauttava rooli tuolla alueella omasta historiastaan ja yhteyksistään johtuen

jos iran tällaiseen rooliin ryhtyisi on aivan selvää että sen rooli tavallaan siinä kokonaiskuvassa eräänlaisena uhkavaltiona tulisi varmasti myöskin kansainvälisen yhteisön silmissä uudelleenarviointiin

ministeri väyrynen todellakin ansaitsee arvokkaan tunnustuksen aktiivisesta kehityspoliittisesta toiminnastaan ja ennen muuta myös niistä uusista avauksista joita teidän ministerikautenanne on kyetty suomen linjan suhteen tekemään mutta haluaisin jatkaa tätä rauhanvälitystä koskevaa tematiikkaa

on ulkoministerin suulla sanottu että suomi ja turkki aikovat tehdä rauhanvälitystä koskevan päätöslauselmaesityksen yklle tavoitteena että nimenomaan ykn roolia rauhanvälityksessä voitaisiin vahvistaa ja että yk voisi entistä vahvemmin toimia rauhanvälitystoiminnassa ja sen kautta hakea sitten poliittista mandaattia

minusta olisi nyt hyvä vaikka ministeri stubb ei ole paikalla jos te arvoisa ministeri väyrynen voisitte tätä puolta hieman avata

ymmärsin näin että ulkoministeri ei varsinaisesti tähän keskusteluun pääse joten toivoisin myöskin että te kuitenkin ulkoministeriössä toimivana ministerinä arvioisitte hieman tätä eun ulkoasiainhallinnon kehitystilannetta ja osin myöskin sitä nimityspäätöskokonaisuutta jossa suomi ei näyttänyt nyt menestyneen

tiusanen teidän energiapoliittista ajatteluanne erityisesti siltä osin että keskustelu keskustelulta te hyökkäätte aina turpeen kimppuun ja haluatte jättää kivihiilen polton rauhaan

hämmästelen sitä että siellä kansalaisjärjestöt joiden linjaa te puolustatte hyökkäävät voimakkaasti sen suomen linjan kimppuun että me saamme laskea metsät nieluiksi

arvoisa herra puhemies

ja jos palautamme mieliin missä tunnelmissa ja tilanteissa aloitimme vaalikauden niin maailmantalouden aika syvään romahdukseen puhumattakaan tähän tsunamiin joka nyt on pyyhkinyt koko euroopan talouden ei kukaan osannut varautua

oli oikein paikallaan että ed

tuolloinhan me hoidimme asiaa erittäin voimakkailla säästötoimenpiteillä ja tavallaan tällaisella sisäisellä pankkikriisillä ja pankkien oman vastuun kantamisella jota nyt sitten edellytetään myöskin eurooppalaisilta pankeilta

sen takia on hyvä tässäkin yhteydessä vielä toistaa se että keskeisin turvallisuuspoliittinen valinta suomelle on jäsenyys euroopan unionissa

me olemme osa tiivistä poliittista liittoa ja samalla kun vastaamme omiin turvallisuusuhkiimme omalla ulkopolitiikallamme on unioni suomelle erittäin tärkeä vaikutuskanava näiden uhkien torjumiseksi

unionin keinovalikoima jolla taas vaikutetaan maailman ja miksei meidän lähialueidemmekin kehitykseen on kansainvälisten toimijoiden joukossa erittäin laaja ja sen takia on hyvä että me olemme mukana kehittämässä euroopan unionin turvallisuusrakenteita ja yhteistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa tulevaisuudessa entistä tehokkaammaksi entistä yhtenäisemmäksi

nyt valittiin toinen tie

valittiin aktiivisen elvytyspolitiikan tie ja samalla huolehdittiin siitä että etuisuuksiin ei puututtu niitä pikemminkin tämän vaalikauden aikana on erittäin paljon parannettu erityisesti perusturvaetuisuuksia

no toisaalta eulla ei taas ole yhteisiä puolustuksen järjestelyjä ja siksi me lähdemmekin siitä että jäsenvaltioiden keskinäinen avunantovelvoite lujittaa jäsenvaltioiden keskinäistä solidaarisuutta

siitä taas seuraa se rohkenen arvioida että seuraava vaalikausi tulee olemaan tälle talolle äärimmäisen haasteellinen

me olemme valmiit antamaan apua muille jäsenvaltioille näiden pyynnöstä tämän velvoitteen mukaisella tavalla ja ottamaan vastaan sitten muiden jäsenvaltioiden apua ja ne toimivat samalla tavalla kuin mekin

siinäkin täytyy löytää tasapaino

tästä on hyvä tulla sitten tähän tämän päivän yhteen pääteemaan koskien nato muotoilua

mehän olemme harjoittaneet erittäin hyvää yhteistyötä niin sanottuna naton rauhankumppanuusmaana ja toistan sen mitä jo aikaisemmin debatissa sanoinkin että eiväthän naton tavoitteet kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi ole missään ristiriidassa suomen ja euroopan unionin ulko ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden kanssa tällä hetkellä

mitä parempi työllisyys meillä on sitä enemmän meillä on verotuloja pystymme huolehtimaan keskeisistä hyvinvointiyhteiskunnan menoista ja toisaalta meillä on vähemmän työttömyydestä aiheutuvia menoja

tämä on se iso linja mihin täytyy pyrkiä ja on hyvä nähdä että ne yritysverouudistukset joita tämän vaalikauden aikana on tehty ovat merkinneet yrityksille sitä että taseet ovat kunnossa ja on pystytty pitämään kiinni työvoimasta myöskin taantuman yli ja siksi nämä elvytystoimet joista nyt pikkuhiljaa ollaan irtaantumassa suhdanneherkillä aloilla kuten rakennusalalla ovat myöskin tuottaneet tuloksia

nato pitää nähdä tänä päivänä ensisijaisesti kriisinhallintaorganisaationa ja sen kautta me olemme aika monessakin kriisinhallintaoperaatiossa samoissa kammareissa naton kanssa on niillä sitten ykn valtuutusta tai ei

itse olisin odottanut kuntasektorin tarttuvan paljon enemmän niihin mahdollisuuksiin mitä rakennusalalla ja rakentamistarpeissa meillä selkeästi oli

hallitus jo hallitusohjelmassaan avasi selkeästi tämän nato optio käsitteen jota se johdonmukaisesti tässä selonteossa nyt sitten toistaa muotoilemalla sen niin että on olemassa jatkossakin vahvoja perusteita harkita suomen nato jäsenyyttä

puhemies

tämä äärimmäisen vellova ja suurta epävarmuutta hämmennystä aiheuttava eurooppalainen tilanne jossa valuuttakurssit ovat myllerryksessä ja monien valtioiden niin kreikan irlannin portugalin kuin espanjan ja tällä hetkellä uutisten mukaan myöskin unkarin tietynlainen epävarmuus saa aikaan sen että monissa maissa joudutaan tekemään äärimmäisen kovia kipeitä poliittisia päätöksiä puuttumalla olemassa oleviin etuisuuksiin ja tekemällä valtiontalouden säästötoimia jotta hankitaan markkinoiden uskottavuus olkoonkin niin että markkinat ovat olleet monta kertaa myöskin väärässä siinä mielessä että rahoituslaitokset ovat luoneet tilanteen jossa syntyy kuplataloutta

tämä on yhden äänen muotoilu tämä on suomen hallituksen kanta ja tähän on ollut ulkoasiainvaliokunnan enemmistön erittäin helppo yhtyä

jos mietitään vähän muita maita jotka ovat viimekertaisella kierroksella liittyneet naton jäseniksi ne ovat ihan samanlaisia demokratioita kuin mekin ja meillähän ei sen takia pidäkään nato jäsenyyttä nähdä minkäänlaisena ideologisena valintana vaan aika lailla tämmöisenä pragmaattisena kysymyksenä jonkalaisena itse sen koen

ja sen takia on ihan oikein että ne pysyvät kriisinhallintamekanismit mitä eu tasolla nyt rakennetaan ovat sen kaltaisia että myöskin rahoituslaitokset ja pankit joutuvat tätä vastuuta kantamaan

mutta se motiivi näiden maiden liittymiselle on ollut niiden kokema turvallisuusvaje ja meillä taas tällaista turvallisuusvajetta ei tällä hetkellä ole koska meidän harjoittamamme ulko ja turvallisuuspolitiikka yleiseen asevelvollisuuteen ja koko maan alueelliseen puolustukseen perustuva maanpuolustusratkaisu on osoittautunut kustannustehokkaaksi ja erittäin hyvin toimivaksi järjestelmäksi

tämä on tehtävä koska mikään maa ei pysty loputtomasti sitä poliittista vastuuta kantamaan jossa veronmaksajien rahoilla eri maiden talouksia pelastetaan

sen takia on aivan selvää että ei sen paremmin tämä seurantaryhmän raportti kuin hallituksen selontekokaan tai ulkoasiainvaliokunnan mietintö nosta esiin sellaisia tekijöitä joiden perusteella nykyratkaisusta pitäisi luopua

puhemies

silloin se kertoo siitä että kuitenkin on onnistuttu luomaan turvallisuutta taloudellista turvallisuutta perheille kodeille

tähän liittyy myöskin se että kyllä meidän täytyy tätä eläkeläisten ostovoiman kysymystä pystyä tarkastelemaan puhtaalta pöydältä

uskottavuuden ja uskottavan puolustuksen perustana ovat niin suorituskykyiset kuin nykyaikaisesti varustetut joukot ja totta kai korkea maanpuolustustahtokin

ja tämä kyllä tarkoittaa sitä että meidän täytyy tähän löytää joku tapa tarkastella sitä että me pystymme pitkässä juoksussa eläkkeiden ostovoimaa säilyttämään

lopuksi totean vain eläkepolitiikasta että ensi vuoden budjetin yksi suurimpia ja merkittävimpiä hankkeita on tietysti tämä takuueläkkeen luominen ja se että tärkeät perhe etuudet sidotaan indeksiin

ellei sitä tule silloin täytyy nostaa pöydälle myöskin kaikki ne puolustusvoimien edellyttämät organisaatiomuutokset ja kysymys siitä mitä tämä tarkoittaa rakenteissa ja määrittelemättömien organisaatiouudistusten kannalta

tästä olemme ed

tasaindeksin puolesta olen itse puhunut koska se pitkässä juoksussa tuottaa tasaisemman kehityksen

mutta tämän pitäisi olla eräällä tavalla fleksiibeli ja ottaa huomioon sen tosiasiallisen kehityksen paremmin kuin se tänä päivänä tekee

ensin pari kommenttia ed

kyllä sillä merkitystä on tällä meidän yleisellä asevelvollisuudellamme erityisesti sen maanpuolustustahdon luomisen kannalta joka on se suomen puolustusvoimien salainen ase

kiuru kyllä te nyt venkoilette ja te olette nyt enemmän kuunnellut täällä teidän omien edustajienne puheenvuoroja kuin sitä mitä hallituksen selonteko ja erityisesti ulkoasiainvaliokunnan mietintö vastauksessaan siihen sanoo

ei siellä vastalauseessa ole muutosehdotuksia laisinkaan tähän nato muotoiluun vaan ainoastaan rahaan mikä on selkeä piiloviesti meille jotka valiokunnassa tätä jauhoimme että pohjimmiltaan sosialidemokraatit ovat valmiit hyväksymään sen yhteisymmärryksen pitkän linjan konsensuksen eikä tarrautumaan lopultakaan tällaiseen semanttiseen väittelyyn siitä olisiko joku sana pitänyt kirjoittaa eri tavalla tai toisin

edelleenkin rohkenen tältä paikalta sanoa että se syvä virta suhteessa suomen liittoutumispolitiikkaan ja pitkässä juoksussa suhteessa nato jäsenyyteen on kolmen suuren eduskuntapuolueen kesken perin samanlainen

perin samanlaisiin pilareihin me edelleenkin suomen puolustuksen ajattelutavan ja syvän linjan nojaamme mikä on erittäin tärkeä asia ja sen takia kannatan lämpimästi selontekojärjestelmän jatkamista tosin siltä pohjalta mitä valiokunta omassa mietinnössään ehdottaa että sen pitää olla entistä kattavampi valmistelussaan

kanervan ajatus siitä että sillä pitäisi olla jopa vähän enemmän valmistelukuntaa yli hallintorajojen voisi olla miettimisen arvoinen ja selkeä viesti myöskin hallitukselle kun tätä jatkoa pohditaan ja siinä yhteydessä on hyvä määritellä sitten myöskin tämän poliittisen parlamentaarisen seurantaryhmän rooli suhteessa varsinaiseen selontekoon

ja kun te luette hallituksen selonteon ja ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kumpaankin asiakirjaan on pohdittu oli tulla ii on poimittu laajoja osia yksimielisen seurantaryhmän kannanotoista ja se on merkittävä kannanotto että näin on tehty ja se on muodostanut sillä tavalla merkittävän asiakirjan tässä valmistelussa

no toisaalta neljä vuotta on todellakin pitkä aika ja sen takia on päivänselvää että tätä ulko ja turvallisuuspoliittista puolustuspoliittista keskustelua täytyy voida eduskunnassa käydä aina kun siihen on tarvetta ja näinhän on tapahtunut

meillähän on kuitenkin myöskin eduskunnan työjärjestykseen liittyen useita mahdollisuuksia ja kuten viime kesän georgian konflikti osoitti niin tuohon reagoitiin ensin valiokunnassa myöhemmin sitten salikeskustelussa varsin nopealla ja aivan oikealla tavalla

tämähän on erittäin keskeinen pilari tämän selontekotyön valmistelussa ja sehän kattaa kaikki ne turvallisuuskysymykset jotka saattavat muodostua uhkiksi ja aiheuttaa merkittävää vaaraa suomelle ja väestölle suomessa tai maailmalla

tällaisia ovat muun muassa ilmastonmuutos energian saatavuus epidemiat maailmanlaajuiset talouskriisit eri lieveilmiöineen ja niin edelleen

ja vaikka suomeen ei arvioidakaan kohdistuvan sotilaallista painostusta tai voimankäyttöä ilman että se olisi osa laajempaa kansainvälistä konfliktia niin on kuitenkin suomen puolustuksen lähtökohdan arvoisa puhemies aina oltava se että siihen pahimpaankin vaihtoehtoon pitää varautua

tämä on ollut ulkoasiainvaliokunnan mietinnön lähtökohta että suomeen kohdistuvan sotilaallisen voimankäytön tai sillä uhkaamisen mahdollisuutta ei koskaan voida sulkea pois ja tähän meidän pitää ankkuroida myöskin nämä kaksi suurta asiaa

mitä tulee tähän sotilaalliseen liittoutumiseen me lähdemme siitä selkeästi että sen pitää perustua aikanaan jos sellainen tulee eteen erittäin laajaan poliittiseen yhteisymmärrykseen ja kansalaismielipiteen huomioimiseen mahdollisesta jäsenyydestä päätettäessä

tästähän tässä on viime kädessä kyse ja se on paras tae sille että suomen nykyinen itsenäinen puolustusjärjestelmä säilyy ilman että se vaatii mitään integraatiota mihinkään muuhun järjestelmään

arvoisa herra puhemies

tämä on valitettava valtiontalouden tilanne tällä hetkellä ja sitä taustaa vasten tuntuu hieman oudolta kuulla täällä puheenvuoroja että hallitus on vaan säästänyt

emmehän me ole säästäneet emme sinne päinkään

siksi minkään poliittisen liikkeen ei pidä seuraavien eduskuntavaaleihin lähteä sammutetuin lyhdyin vaan täytyy olla sitten selkeä talouspoliittinen linja finanssi ja veropoliittinen linja siitä millä tavalla aiheutamme ja saamme aikaan vahvaa talouskasvua jolla pystymme luomaan uusia työpaikkoja

tämä on suuri haaste äärimmäisen suuri haaste

siksi meidän täytyy huolehtia kilpailukyvystä ja työn tarjoamisen ja työn vastaanottamisen edellytyksistä sitä tukevin veropoliittisin keinoin

tämä on ollut selvä talouspoliittinen linja tähän asti mutta ensi vaalikaudella on suurin haaste valtiontalouden tasapainottamisen tehtävä

sen takia ne toimet mitä nyt on sekä kreikan että irlannin osalta tietysti keinovalikoimasta voidaan puhua paljonkin ovat olleet juuri sen vakauden ja luottamuksen säilyttämisen kannalta tietysti välttämättömiä ja vain sen vakauden kautta pystytään rakentamaan entistä vahvempaa taloutta ja säilyttämään suomalainen työ suomessa ja luomaan vientiteollisuudelle parempia toimintaedellytyksiä

mehän elämme erittäin monella alueella perinteisen metsäteollisuuden vahvaa rakennemuutosta joka pitäisi nyt pystyä korvaamaan uusin keinoin uusin innovaatioin

joskus tuntuu siltä että tekesinkin pitäisi löytää uusi innovaatio itsessään ja löytää ne lähdöt uusiin hankkeisiin

liian moni yrittäjä tulee sanomaan että hakemus tulee bumerangina takaisin eikä ole oivallettu sitä minkä mahdollisuuden se pitäisi sisällään

nämä ovat juuri sitä vihreän talouden teollistamista ja tuotteistamista luonnonvaratalouden teollistamista mistä täällä viime viikollakin olemme keskustelleet

on hyvä asia että nyt vihdoin päästään puurakentamisessa vähän korkeampiinkin kerrostaloihin ja tällaisella regulatiivisella säädösesteellä ei tehdä puurakentamisen kilpailukykyä heikommaksi

siksi työurien pidentäminen on välttämätöntä eikä se sulje pois sitä tosiasiaa että samalla täytyy löytää keinot pitää huolta työssäjaksamisesta

koulusektori on hyvä esimerkki siitä että uupumus on rankkaa ja opettajien sietokyky on monta kertaa koetteilla

tiusanen teidänkin täytyy myöntää että tämä hallituksen kotimaisten ja uusiutuvien energialähteiden ja bioenergiaan perustuvan energiankäytön kasvattaminen ja lisääminen on ainutlaatuinen pakettikokonaisuus